arvoisa herra puhemies

tämän lisäksi asiantuntijakuulemisessa on tuotu eräänä näkemyksenä esille se että esityksen valmistelun eri vaiheiden aikana on ollut joitakin puutteellisuuksia keskeisten tahojen kuulemisen osalta

valiokunnan enemmistö puoltaa luotsausliikelaitoksen yhtiöittämistä sillä se mahdollistaa luotsausliikelaitoksen ja esityksen mukaan luotsausyhtiöille aiempaa selkeämmän kustannuslaskennan toiminnan läpinäkyvyyden ja myös verotuksellisesti yhtäläiset toimintaedellytykset kaupallisilla markkinoilla toimimiselle

valiokunta pitää erittäin tärkeänä että esitykseen liittyvän asetus ja määräysvalmistelun yhteydessä kaikkia keskeisiä alan toimijoita kuullaan riittävästi asioiden valmistelussa

ympäristövaliokunta nosti esille merellä tapahtuvat öljypäästöt joiden alkuperää ei saada selvitetyksi

muutos on luotsausliikelaitoksen ja esityksen mukaan luonnollinen jatke hallinnonalalla suoritetuille yhtiöittämisille ja edesauttaa omalta osaltaan luotsaustoiminnan monopolin purkamisessa mikäli siihen vireillä olevan selvitystyön perusteella aikanaan päädytään

ympäristövaliokunta kiinnitti lausunnossaan liikenne ja viestintävaliokunnan huomiota tarpeeseen harkita öljypäästömaksujen tason korottamista tulevaisuudessa ennalta ehkäisevän vaikutuksen tehostamiseksi

liikenne ja viestintävaliokunta yhtyy ympäristövaliokunnan näkemykseen asiasta ja toteaa että mahdollisen öljypäästömaksun korottamisen vaikutuksia ja toteuttamisvaihtoehtoja tulisi pyrkiä selvittämään ja arvioimaan mahdollisimman nopealla aikataululla

valiokunta on pitänyt välttämättömänä korostaa että toimintamuodon muutos ja yhtiömuotoiseen toimintaan liittyvät liiketaloudelliset arvot ja päätökset eivät saa vaikuttaa heikentävästi luotsauksen perimmäiseen tarkoitukseen joka on alusliikenteen turvallisuuden edistäminen sekä alusliikenteestä ympäristölle aiheutuvien vahinkojen ehkäiseminen

varsinaisten öljypäästöjen lisäksi meriensuojelun kannalta keskeisiä ovat myös alusten muiden jätevesipäästöjen kuten käymälävesien harmaiden vesien ja painolastivesien mereen laskemisen rajoittaminen

tämä on otettava huomioon sekä yhtiön toiminnassa että yhtiön omistajaohjauksessa

valiokunta on painottanut että valtion kokonaan omistavan yhtiön toiminnassa on tärkeää korostaa hyvän henkilöstöpolitiikan merkitystä erityisesti muutosvaiheessa

valiokunnan saaman selvityksen mukaan helcomin laatiman itämeren toimintaohjelman mukaisesti valmistellaan parhaillaan suomen johdolla kansainväliselle merenkulkujärjestölle imolle ehdotusta jolla kiellettäisiin matkustaja alusten puhdistamattomien käymälävesien laskeminen itämereen

valiokunta pitää saamansa selvityksen perusteella esityksen päästöjä ja päästörajoituksia koskevia säännöksiä asianmukaisina mutta katsoo että kieltojen lisäksi jätevesien haitallisten aineiden mereen pääsyn estäminen vaatisi kuitenkin päätöksiä ja yhteistyötä kaikkien itämeren alueen rannikkovaltioiden välillä sekä yhteistä linjavetoa myös siitä että haitallisten aineiden vastaanotosta satamissa ja vastaanottojärjestelmän kapasiteetin riittävyydestä huolehditaan yhtenäisin periaattein

keskeistä tässä kysymyksessä olisi se että suomen lähialueiden merenkulkumaat kuten venäjä ja viro panostaisivat voimakkaasti päästöjen vähentämiseen ja merenkulun ympäristöhaittojen vähentämiseen

valiokunta ei ole pitänyt saamansa selvityksen perusteella tarpeellisena virkavastuun ulottamista luotsausyhtiön johtoon tai henkilökuntaan joka ei osallistu varsinaiseen luotsaukseen

valiokunta on todennut että saadun selvityksen mukaan esityksellä ei ole vaikutuksia itse aluksen luotsaukseen eikä niillä myöskään ole tarkoitus muuttaa tai laajentaa luotsin omaa korvausvastuuta joka määräytyy edelleen vahingonkorvauslain ja merilain säännösten mukaisesti

imon uusilla nyt annettuun esitykseen vielä sisältymättömillä rikkipäästöjä koskevilla päästörajoituksilla voidaan polttoaineen laatuvaatimuksia tiukentamalla vähentää merkittävästi hiukkaspäästöjä

sinänsä kannatettavat päästörajoitushankkeet tulevat asiantuntijalausuntojen mukaan merkitsemään varustamojen polttoaine ynnä muuta

valiokunta on hyväksynyt hallituksen esityksessä esitetyn kannan että luotsausyhtiöitä ei ole perusteltua asettaa liian laajaan korvausvastuuseen luotsauksessa aiheutetuista vahingoista

luotsaus on luonteeltaan merenkulkua avustavaa toimintaa ja merilain säännösten perusteella ulkopuolisten vahinkoa kärsineiden asema on lähtökohtaisesti turvattu luotsatun laivan laivaisännän ensisijaisen isännänvastuun perusteella

valiokunta painottaa että jatkossa meriliikenteen kansainvälisistä päästörajoituksista sovittaessa on ehdottomasti huolehdittava siitä että velvoitteet ovat kustannusvaikutuksiltaan tasapuolisia eri merialueille ja että niillä ei ole minkään yksittäisen alueen tai jonkin tietyn maan toimijoiden kilpailullista asemaa voimakkaasti heikentäviä vaikutuksia

tästä syystä valiokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi ponnen jonka mukaan eduskunta edellyttää että mikäli aiottu rikkipäästöjen väheneminen johtaa jatkossa kohtuuttomiin kustannuksiin suomalaisen elinkeinoelämän kannalta hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin näiden seurausten lieventämiseksi

valiokunta on myös korostanut että luotsausyhtiön vastuu muussa kuin luotsauksessa aiheutetusta vahingosta määräytyisi kaikilta osin vahingonkorvauslain mukaisesti

arvoisa herra puhemies

itämeri on vilkas meri

valiokunta on pitänyt tärkeänä että luotsaustoiminnan kuten muunkin liikennepalvelun hinnoittelu tukee liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikennepoliittisten tavoitteiden toteuttamista

ja kun nämä alukset menevät ristiin väyliä reitit menevät päällekkäin niin tämä suuri määrä aiheuttaa todella merkittävän onnettomuusriskin ja ennen kaikkea myös öljyonnettomuusriskin

liikenne ja viestintäministeriön omistajaohjauksella onkin jatkossa erittäin merkittävä tehtävä sen varmistamisessa että luotsauspalvelujen hinnoittelu pysyy kohtuullisena

siitä syystä me painotimme tämän nostamista voimakkaasti esille ja sitä että suomen on pidettävä yllä riittävä korkea öljyntorjuntavalmius ja riittävä kapasiteetti jäänmurron osalta jotta asia voidaan hoitaa

tänäänhän tuli mielenkiintoinen tutkimus sitralta liittyen nyt näihin polttoaineratkaisuihin jonka lopputulema itse asiassa on että siirtyminen kivihiilestä puuhakkeeseen tuo työpaikkoja ja kasvattaa aluetaloutta merkittävästi

lisäksi voimakkaasti nousi esille öljyvahinkojen jälkitorjunta jossa kuntien roolia oli ehkä vahvistettavissa mutta tämän saadun selvityksen mukaan kuntien rooli öljyntorjunnassa säilyi kutakuinkin nykyisellään

juu juu

elikkä tämä tukee nyt tätä keskustelua mitä tässä on käyty

mutta siihenhän liittyy yksi sellainen iso kysymys josta en ole muistaakseni kuullut yhtään keskustelua käytävän ja jota ehkä pitäisi nyt miettiä tarkemmin ja se liittyy nyt lähinnä näihin energiainvestointipäätöksiin jotka nyt tehdään puhtaasti yhtiökohtaisten laskelmien perusteella elikkä mikä sille yhtiölle on se kokonaistaloudellinen etu

tähän sitten uudet toimijat elinkeinokeskuksien kautta tulevat mukaan ja näin ollen valiokunnan saaman selvityksen mukaan öljyvahinkojen torjunnassa ja erityisesti suuronnettomuuksien torjunnassa eri torjuntaviranomaisten välinen yhteistyö on tärkeää

liikenne ja viestintäministeriön asettama työryhmä selvittää parhaillaan luotsauksen mahdollista avaamista kilpailulle ja tähän liittyviä yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia

saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää vastuiden määrittelyä riittävän täsmällisenä kompromissina öljyntorjunnan toimivuuden ja viranomaisyhteistyön käytännön toimivuuden kannalta

pitäisikö ainakin silloin kun kunnat ovat tekemässä niitä päätöksiä tähän lupajärjestelmään nyt jotenkin kiinnittää erityistä huomiota niin että sitä kokonaisvaikutusta saadaan myös mukaan siihen investointipäätökseen

valiokunta on ehdottanut lakiehdotuksiin eräitä täsmennyksiä ja molempiin mietintöihin näihin lakiesityksiin on liitetty hylkäysvastalause ja ne varmaan tässä myöhemmin esitellään

tässä päädyttiin myös siihen että huvivenesatamien jätehuolto kytkeytyy läheisesti kunnan jätelain mukaisesti järjestettävään jätehuoltoon mutta esitetään lisättäväksi muutos kuntien perimiin maksuihin joissa liikenne ja viestintävaliokunta pitää välttämättömänä että myös kuntien viranomaisille annetaan valtion viranomaisia vastaava lakisääteinen oikeus periä maksuja esityksessä säädetyistä viranomaistehtävistä syntyvien kustannusten kattamiseksi

arvoisa herra puhemies

laxell tuossa sanoi johon voisi puuttua mitä edusti alaksen tulos sanoi mutta tämä perusväittämä että destia ja luotsaustoiminta olisivat rinnasteisia ei kyllä pidä miltään osin paikkaansa

toinen joka on todella iso periaatteellinen kysymys on se mistä luotsauksessa itse asiassa on kyse

minun käsitykseni ja yleinen käsitys pitkin maapalloa on se että se ei ole liiketoimintaa vaan se on turvallisuuspalvelua jolla itse asiassa haetaan meriturvallisuuteen ympäristöön kaikkeen tähän liikenteeseen nimenomaan turvallisuusulottuvuutta

tässä pitää nyt pystyä näkemään se mistä tässä ytimessä itse asiassa on kyse

arvoisa herra puhemies

pulliainen koska jos nämä asiat pannaan vastakkain tai rinnakkain tai niitä verrataan toisiinsa niin vertaukset ovat kyllä kuin yö ja päivä eroavaisia toisistaan

luotsauksessa meidän saaristoisella väylästöllä nimenomaan korostuu luotsauksen turvallisuus ja meriturvallisuusmerkitys erittäin erittäin voimakkaasti

minä vertaisin jos puhutaan luotsauksesta sitä muihin turvallisuuspalveluihin meidän palokuntaan meidän sairaankuljetukseen kaikkeen tällaiseen joka on turvallisuuteen liittyvää toimintaa

arvoisa herra puhemies

se olisi erinomaista ja hienoa mutta kun me katsomme esimerkiksi neljän vuoden aikana tehtyjä lausumia ja joskus valiokunnassa on niitä käyty läpi ja miten ne ovat toteutuneet niin ikävä kyllä johtopäätös on että ne eivät ole toteutuneet ja ne roikkuvat milloin missäkin

minä sanoin että me voimme käyttää nyt ihan viimeaikaisista tapahtumista joukkoliikennelakia esimerkkinä jossa selvä tahtotila eduskunnalla ja valiokunnalla on ollut miten ministeriön tulisi asiaa hoitaa

ei mene viesti perille

minä ymmärrän sen että keskustapuolueelta se tahtotila on häipynyt tässä hallitustaipaleen aikana mutta tämmöinen yleinen tahtotila muilla puolueilla on ollut vielä jollakin lailla siitä että koko maassa annetaan ihmisten olla ja asua ja elää ja pidetään jollakin lailla liikenneyhteydet sinne tosin heikkoina ja huonoina ja huononevaan suuntaan

mutta jos me viemme postinkin pois sieltä ja ne palvelut ja hinnoittelemme ne kalliimmiksi kuin muilla otetaan nyt esimerkiksi tämä maakuntalehtien asema niin elämä käy sietämättömäksi sillä alueella

tästähän tässä itse asiassa perusteiltaan on kyse ja eduskunnan pitää kantaa huolta nimenomaan koko suomen asuttuna pitämisestä

seurujärvi sanoo

mutta täsmällisesti ottaen jos nyt tarkennetaan niin esimerkiksi toimilupaehtoja olisi pitänyt laissa säätää niin että siellä olisi selvät jakeluvelvoitteet keräilyvelvoitteet esimerkiksi neljänä päivänä viikossa kolmena päivänä viikossa tai vastaavaa jotta sinne oikeasti tämän yleispalveluvelvoitteen rinnalla toimijalle tulisi niitä velvoitteita

nythän kun valtioneuvoston tulee säätää sehän voi olla että se säätää esimerkiksi kerran viikossa tai jotakin tai se voi säätää maantieteellisen aseman jollekin alueelle ja niin edelleen

se on riittämätöntä säätelyä silloin kun me menemme tällaiseen joka on kumminkin peruspalvelun luonteista palvelua minun mielestäni

niiden tulee toimia täällä meillä maassa

postin kulku on kumminkin sellainen mihin ed

oinonen viittasi ihan erinomaisesti ja se antaa kumminkin tälle maalle yhden sellaisen toiminta alueen ja toimintalohkon joka on hyvin olennainen

jos emme pysty sitä lainsäädännöllä riittävän tarkasti määrittelemään jos tämä nyt on tarkka ilmaisu niin riskit kasvavat koko ajan

ensinnäkin turvallisuuspalvelu

jos me vertaamme jäänsärkijää ja luotsia toisiinsa niin varmaan sitten pitää verrata aura autoa ja tiehöylää ja muita turvallisuuspalveluun ihan niin kuin se lumen pois saaminen tieltä olisi sitten vähemmän arvokasta työtä

meillä pitää olla tiettyyn kapeaankin alaan koulutettuja ihmisiä jotka pystyvät hoitamaan luotsauksen ja sen rinnalle sitten tulee muita toimintoja kuten linjaluotsaus

linjaluotsaukseen liittyen sekin on vähän käsittämätöntä että jos meillä tämmöinen toimialue on niin suomi on siinäkin euroopan ainuita maita jotka lähtevät itse asiassa avaamaan yhä laajemmin sitä

arvoisa herra puhemies